arvoisa puhemies

reilu viikko sitten valiokuntaan lähetettiin esitys jolla rajataan kuntien ja kuntayhtymien oikeutta tehdä merkittäviä investointeja sosiaali ja terveydenhuollon toimialalla

lainsäädännön tarkoituksena on turvata hallituksen päättämän sote uudistuksen myötä syntyvien itsehallintoalueiden toimintamahdollisuudet järjestää yhdenvertaiset palvelut mahdollisimman kustannusvaikuttavasti koko alueellaan

uudistuksen tavoitteenahan on ollut että ihmiset pääsevät nopeammin ja pompottelematta hoitoon hyvinvointierot kaventuvat ja kustannusten kasvua hillitään

perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan ettei ehdotettu sääntely määräaikaisena hyväksyttävän päämäärän kannalta oikeasuhtaisena ja rajattuna kokonaisuutena muodostu kunnallisen itsehallinnon kannalta ongelmalliseksi

lauantain vastaisena yönä kuulimme että hallitus päättikin maakuntahallintouudistuksesta johon yritetään istuttaa sote ratkaisua

rajoitukset perustuvat lausunnon mukaan perusoikeuksien kannalta hyväksyttävään päämäärään ja rajoitusten vähäisyys huomioon ottaen niitä voidaan pitää myös oikeasuhtaisina

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää esitettyjä rajoituksia sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen tavoitteiden kannalta tarpeellisina ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten että hallituksen esityksen tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin

valiokunta pitää tärkeänä että ehdotetuilla rajoitussäännöksillä pyritään estämään vain sellaisia oikeustoimia joiden voidaan katsoa olevan tulevien sosiaali ja terveyspalvelujen järjestäjien toimintaa haittaavia ja joita ei ole välttämätöntä toteuttaa ennen tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta

rajoitusten voimassaolon aikana on siten edelleen mahdollista tehdä sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia oikeustoimia

hallituksen esityksen mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennetaan siten että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti

lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaista sekä kunnan velvollisuudesta järjestää vapaan aikainen tarkoituksenmukainen sijaishoito

arvoisa puhemies

palaan vielä koko sote uudistuksen ytimeen

nyt tulee sekava hallintomalli ja yksityisten palveluntuottajien tulo julkisen rinnalle heikentää nyt tätä integraatiota ja kansalaisille tärkeiden palveluiden kokonaisuuden hahmottamista

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan syynä tähän on haluttomuus jättää hoidettava toisten hoitoon hoidettavan kieltäytyminen muusta hoidosta sekä sopivan sijaishoidon puute

onko nyt käymässä niin että alattekin valmistella tällaista palvelulupausta kuten näissä virkamiespapereissa sanotaan jolla kansalaisten palvelut rajataan minimiin jotta tämä säästö voitaisiin tehdä

valiokunta korostaakin että sijaishoidossa tulee olla riittävät resurssit ja osaaminen jotta voidaan toteuttaa aktivoivaa laadukasta ja kuntouttavaa hoivaa

merkittävä osa omaisiaan ja läheisiään pitkäaikaisesti hoitavista henkilöistä ei ole tehnyt omaishoitosopimusta ja he ovat näin omaishoitajan jaksamista tukevan vapaajärjestelmän ulkopuolella

kansaneläkelaitoksesta annetun lain mukaanhan kelan valtuutettujen tehtävänä on valvoa kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ja valtuutetut tuovat sitten raporttinsa aina eduskunnalle

valiokunta korostaa että on hyvä että tietosisältöä on tässä raportissa kehitetty siihen suuntaan kuin aiemmissa mietinnöissä on edellytetty

valiokunta katsoo että irtisanomisehdolla on esitetyllä tavalla tarpeen turvata sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien mahdollisuuksia organisoida toimintaa hallituksen linjaamalla tavalla

jotta omaisiaan ilman omaishoitosopimusta hoitavat olisivat yhdenvertaisessa asemassa kunnissa tulisi olla kriteerit joiden perusteella omainen on oikeutettu vapaaseen

valiokunta myös korostaa että sähköisen reseptin ja sähköisen potilastiedon arkiston toimivuutta ja kehittämistä olisi syytä jatkossa edelleen seurata valtuutettujen toimesta

mahdollisuudet järjestää palveluja integroidusti nykyistä laajemmilla alueilla ja asukkaiden kannalta yhdenvertaisella tavalla vaikeutuvat merkittävästi jos vanhat sopimusvelvoitteet sote uudistuksen ratkaisujen myötä siirtyisivät uusille järjestäjille

lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajille valmennusta ja koulutusta

tämähän on iso muutos joka vaikuttaa monella tapaa palvelujärjestelmään

valiokunta pitääkin tärkeänä että valmennuksen muuttuessa kunnan tehtäväksi valmennuksen tuottamisesta voivat jatkossakin vastata myös järjestöt joilla on siitä vahvaa osaamista ja pitkäaikaista kokemusta

valiokunta toteaa myös että kansaneläkelaitoksessa tehty hallinnonuudistus on keskeinen ja myös sitä tulisi seurata nyt sitten jatkossa

kansaneläkelaitoksessa on nyt sitten kertomusvuonna saatu päätökseen kolme vuotta jatkunut kohti uutta kelaa ohjelma jolla on pyritty parantamaan palveluja ja lisätty myös toiminnan tehokkuutta

kertomuksessa todetaan että verkkoasioita onkin lisääntynyt ja nyt jo puolet hakemuksista on tehty verkkopalvelun kautta

tätä voidaan pitää myönteisenä asiana ja siihen suuntaan pitäisi edelleenkin kehittää toimivuutta

omaishoitotehtävää tukevana palveluna lakiin lisätään säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajalle hyvinvointi ja terveystarkastuksia ja hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali ja terveyspalveluja

ja valiokunta ehdottaakin että lakiehdotukseen lisätään säännös jonka perusteella kaikkiin saman tahon kanssa lain voimassaolon aikana tehtäviin sopimuksiin joiden arvo yhteensä ylittää laissa mainitun rajan on sisällytettävä irtisanomisehto

valiokunta totesi myös että hallinnon kehittämisen tulisi näkyä myös palvelujen parantumisessa ja siinä että hakemusten läpimenoajat voivat pysyä kohtuullisina

valiokunta pitää esitystä tervetulleena koska hoidettavan terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava ja usein hoitajan oma terveys jää toissijaiseksi

hallituksen esityksen mukaan ennen sopimuksen irtisanomista tulevan sote palveluiden järjestämisvastuussa olevan olisi neuvoteltava sopimuskumppanin kanssa sekä saatava irtisanomiselle terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puoltava lausunto

tämä on haasteellista varsinkin nyt kun on taloudellisesti vaikeat ajat ja hakemusten määrä todennäköisesti lisääntyy ja on jo lisääntynyt

valiokunta korostaa myös omaishoitajan psyykkiseen jaksamiseen ja kuntoutuu keitä keitä että omaishoitajan psyykkiseen jaksamiseen ja kuntoutukseen tulee kiinnittää myös riittävästi huomiota

taloudelliset säästöpaineet ovat vaikuttaneet myös kansaneläkelaitoksen toimintaan sekä toimintamenojen että etuuksien leikkausten kautta

valiokunta pitää myös tiedonkeruuta erittäin tärkeänä jotta omaishoitajia koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä voidaan paremmin ottaa huomioon omaishoidon moninaisuus

valiokunta katsoo että järjestämisvastuussa olevalla taholla tulee olla oikeus itsenäisesti päättää pitääkö se lain voimassaoloaikana tehdyn palveluja tai kiinteistöjen käyttöä koskevan sopimuksen voimassa vai irtisanooko se sen

ja esimerkiksi matkakorvausten omavastuu lisääminen baliuk valiokunta korostaa että matkakorvausten osalta tämä omavastuun lisääminen korostaa sitä tarvetta että voidaan kehittää matkojen yhdistelyä ja saada sitä kautta kuitenkin palveluja säilytettyä

säätelyä kehitettäessä on tarpeen tunnistaa erilaiset hoivatilanteet ja erilaisten hoidettavien vaatimukset omaishoitajien terveyden jaksamisen ja hoivan laadun suhteen

arvoisa puhemies

ryhmäkokoja on kasvatettu ja se merkitsee myös sitä että laatu tulee heikkenemään

valiokunta ehdottaa että irtisanomismenettelyä yksinkertaistetaan siten ettei tulevalla palvelujen järjestäjällä ole velvoitetta pyytää sopimuksen irtisanomisesta thln lausuntoa

samanaikaisesti te olette esittämässä että tästä palvelusta maksuja korotetaan

lisäksi tiedämme että suurissa kaupungeissa kuten esimerkiksi helsingissä asumisen kustannukset ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan

tämä yleinen tutkimuslaitosten voimavarojen vähentäminen näkyy myös kelan tutkimustoiminnassa ja valiokunta korostaakin että päätösten vaikutuksia koskevan ajantasaisen tutkimustiedon saatavuudesta pidetään kuitenkin huolta

kun virkamiehet sanovat selkeästi että nyt on pakko priorisoida leikata palveluita sulkea sairaaloita että enää ei tämä järkevöittäminen riitä säästöjen saamiseksi niin mitä vastaatte nyt kansalaisille jotka ovat huolestuneita palveluistaan

kun lapsiperheillä on yleensä opintolainat vielä niskassa ja siihen päälle vielä nämä päivähoitomaksut tulevat nousemaan niin kuinka hallitus aikoo nyt turvata sen että tavallista työtä tekevän perheen vanhempien kannattaa edes ylipäätänsä ajatella käydä työssä ja että koko tämä hyvinvointiyhteiskunnan legitimiteetti säilyy eli palkkatyötä tekevä ihminen saa myös työstään riittävän ansion jotta voi itse selviytyä omalla työllään eikä tarvitse esimerkiksi turvautua muitten apuun

valiokunnan mukaan esityksen vaikutusarvioinnissa olisi ollut tärkeä huomioida eri ikäryhmät niiden tarpeet mukaan lukien erityiset tarpeet jotka syntyvät lapsen sairaudesta vammaisuudesta tai muusta erityisestä taustatekijästä kuten kulttuuri ja kielitaustasta

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että nyt ehdotettu sääntely jolla rajoitetaan kuntien ja kuntayhtymien oikeutta tehdä oikeustoimia on varsin poikkeuksellinen ja sen sujuva täytäntöönpano edellyttää että ministeriö antaa kunnille ja kuntayhtymille selkeät ja kattavat soveltamisohjeet eri tilanteisiin

tullaanko priorisoimaan luomaan palvelukokonaisuuksia joissa tehdään tietty raja tämän saatte ja ylimenevästä pitää maksaa itse tai ottaa päälle vakuutus

valiokunta totesi myös että henkilöstön hyvinvointi ja sairauspoissaolot ja työolobarometri ovat kutakuinkin olleet hyvällä tasolla mutta korostettiin että tässä hallinnonuudistuksen ja näitten säästöjen keskellä on syytä myös työhyvinvointiasioihin kiinnittää huomiota

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää kuitenkin ehdotetun lain tavoitteiden kannalta tärkeänä saattaa asian käsittely pikaisesti loppuun ja saada laki voimaan kiireellisellä aikataululla

valiokunta puoltaa lakiesityksen hyväksymistä muutettuna valiokunnan muutosten mukaisesti ja valiokunnan esitys on yksimielinen

erityisesti se kun uusia muun muassa toimeentulotukeen liittyviä tehtäviä aletaan toteuttaa nyt siis kelassa edellyttää henkilöstölle suunnattavaa laajaa tiedottamista ja myös tämän toiminnan huolellista suunnittelua

entistä useampi työntekijä vaihtaa työpaikkaa moneen otteeseen uransa aikana pätkä ja silpputyöt ovat todellisuutta ja vain harva työntekijä saavuttaa parhaat ansionsa työuran loppuvuosina

kansaneläkelaitoksen tehtävä on huolehtia kansalaisten perusturvasta ja tätä vasten on kyllä käsittämätöntä että hallituksen taholta esitetään suuria leikkauksia eläkkeensaajien asumistukeen

valiokunta myös totesi että verkkoasioinnin lisääntymisestä vapautuvia henkilöstövoimavaroja pitäisi voida käyttää sitten uusien tehtävien edellyttämän osaamisen kehittämiseen ja myös asiakkaiden neuvontaan ja henkilökohtaiseen palveluun

tästä on tullut postia kirjeitse ja puhelimitse ja sähköpostina valtavasti kansalaisilta ja suuri huoli on siitä miten pystytään selviytymään peruselämiseen tarvittavista asioista

valtuutetut ovat kertomuksessaan käsitelleet myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koskevaa kansaneläkelaitoksen tietojenanto oikeutta eri viranomaisille ja valtuutetut ovat tehneet tähän esityksen lainsäädännön täydentämiseksi

tämä työmarkkinaosapuolten saavuttama sopu tavoittelee riittävää eläketurvaa jokaiselle sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistamista sekä koko työeläkejärjestelmän rahoituspohjan turvaamista

yleiskeskustelu päättyi

valitettavasti ministeri ei ole täällä paikalla mutta haluaisin vastausta siihen että onko hallitus nyt laskenut sitä kuinka suurina nämä kaikki yhteisvaikutukset tulevat kohdistumaan yksittäisen kansalaisen taholla

valiokunta keskusteli tästä ja piti tärkeänä että hallitus arvioi näitä tehtyjä ehdotuksia huolellisesti ja antaa sitten myös eduskunnalle lainsäädännön tarvittaessa lainsäädännön muuttamiseksi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

myös eläkevarojen sijoitussääntöjä muutetaan jotta sijoitustuotot paranevat

nyt en ole näissä esityksissä nähnyt minkäänlaisia laskelmia siitä miten nämä heikennykset tulevat yksittäistä kansalaista kurittamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on päästiin hyväksyy hallituksen syksyn vero seitsemänkymmentä näiltä valtiopäiviltä sisältyvien yksiviivakaksikymmentäneljä lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

eläkeuudistus onkin ainoa konkreettinen uudistus jolla on todellista vaikutusta kestävyysvajeeseen ja joka on aidosti yhdessä sopien saatu aikaan

kyllä hämmennystä on herättänyt se että ensin sanottiin että eläkkeensaajien asumistukeen ei kosketa ja nyt olemme saaneet esityksen jossa enimmäismenoja ei nostettaisi mikä tarkoittaa käytännössä sitä että eläkkeensaajan käteen jäävä tulo pienenee se jolla hän ostaa ruokaa lääkkeitä ja vaatteita itselleen

tällaista sopimisen kulttuuria tarvitaan jatkossakin ja hallituksella on siinä nyt näytön paikka

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt ja seuraava istuntoon perjantaina seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista kello kolmetoista nolla nolla

näitä ihmisiä tämä koskettaa ja huolestuttaa

todellakin asiantuntijakuulemisissa on tullut selväksi että hallituksen esityksissä ja budjetin mukana ei ole tullut riittäviä arvioita siitä mitkä nämä vaikutukset ovat yksilötasolla

ja puhumme nyt jo entuudestaan pienituloisista ihmisistä tavallisista eläkkeensaajista joille kertyy nyt monelta suunnalta erilaisia leikkauksia ja maksujen korotuksia

lisäksi käyttöön otetaan uusi työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke jotka lisäävät työntekijän ja yrittäjän mahdollisuuksia joustavaan eläköitymiseen

meillä on asiakasmaksut jo esimerkiksi oecd maiden korkeimpia ja niitä tullaan nyt entisestään nostamaan vielä joten käteenjäävä tulo pienenee niin vähäiseksi että ihmiset ajautuvat toimeentulotukiluukulle

siellä on myös monia sellaisia elementtejä kuten eläkkeensaajan asumistuen leikkaus jotka tulevat johtamaan siihen että ihmisten kyky selviytyä kotona yksin jotta vältytään laitoksiin joutumiselta heikkenee

siksi onkin hyvin tärkeää että työntekijät ja yrittäjät saavat ajoissa informaatiota siitä mitä eläkeuudistus tarkoittaa ja miten se omalla kohdalla vaikuttaa

kysynkin ministeri mäntylältä

onko teillä tulossa riittäviä kunnollisia yksilötason vaikutusarvioita siitä mitä nämä ihmisten arjessa todella tarkoittavat

haluan kuitenkin arvoisa puhemies kirittää hallitusta helpottamaan työn ja perheen yhteensovittamista ja parantamaan naisten työllisyysastetta

nimittäin naisten vahva työmarkkina asema näkyy sitten palkoissa työurassa ja sitä kautta myöhemmin eläkkeissä

arvoisa puhemies

siinä mielessä yhteiskuntasopimus ja se mitä työmarkkinajärjestöjen kesken nyt pystyttäisiin saamaan aikaiseksi olisi tärkeää ja se että siellä on myös elementtejä jotka vahvistavat työssäjaksamista ja työurien pidentämistä

siinähän hallituksella on hyvin tärkeä ja keskeinen rooli on ollut aiemminkin ja kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa niin tätä on pidetty hyvin tärkeänä asiana ja monin ohjelmin myös vahvistettu sitä että ihmisten työurat pitenisivät

työttömyys on iso asia ja se rasittaa meidän talouttamme

me olemme kaksijakoisessa tilanteessa että toisaalta työttömyyttä pitäisi alentaa ja työllisyyttä vahvistaa ja siinä hallituksella on keinoja mutta samanaikaisesti tämän sosiaaliturvan ja yhteiskunnan rahoittamisen takia työuria pitää pystyä myös pidentämään

arvoisa herra puhemies

perustuslain mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus hoivaan ja erityisestihän meillä lainsäädäntö pyrkii turvaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palvelut ja turvallisuuden

tämä tarkoittaa arjessa sitä että niistä tukipalveluista joita tarvitaan syömiseen pukemiseen asumiseen liikkumiseen aletaan maksaa maksuja ja osa palveluista tullaan rajaamaan pois

tämä lapsivaikutusten arviointi on todella keskeinen asia mutta toinen asia mikä liittyy omaishoitoon ovat ikääntyneet puolisot jotka hoitavat omaistaan kotona

erityisesti näissä tilanteissa pitäisi aina varmistaa se että omaishoito on aito valinta eikä johdu siitä että hoitopaikoista on pulaa tai hoitopaikat eivät vastaa laadultaan sitä mitä ihmiset odottavat

tästä syystä me sosialidemokraatit olemme aina korostaneet sitä että vanhusten hoivassa pitää kantaa huolta myös siitä hoivasta jota tehdään tuetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja erilaisissa välimuotoisissa hoitopaikoissa joita todellakin tarvitaan lisää erityisesti muistisairauksista kärsivien ikääntyneiden ihmisten kohdalla

tämä laki on tervetullut mutta tässä jää vielä asioita joita pitää edelleenkin vielä kehittää muun muassa näitä kriteereitä valmistella jatkossa jotta meillä on selkeät pelisäännöt tähän omaishoitotilanteeseen

kyllähän nyt tosiasia on että tämä säästö on sieltä vakavimmasta ja sanoisinko vastenmielisimmästä päästä

jos näistä matkoista niin kuin ministeri rehula sanoi tämä otettaisiin niin se tarkoittaisi miljoonien matkojen ottamista pois vammaisilta henkilöitä

oletteko te vastuullisena ministerinä hyväksynyt tämän säästön että tämä tullaan todella tekemään vammaisten ihmisten palveluista ja oikeuksista

ja kysyn vielä että kun nyt kehysriihi on edessä niin eikö tämä asia olisi sellainen joka olisi syytä siellä pohtia kun varmasti tulette sen pöydän ääressä tiedän sen keskustelemaan näistä säästöistä ja kohdentamisista